kansalaisten myönteinen suhtautuminen ilmastokriisin ratkaisuun ja sitoutuminen tärkeisiin ilmastotavoitteisiin ei saa kaatua siihen että kustannusten jakautuminen koetaan epäoikeudenmukaiseksi

lisäksi se on rajattu ja terveydenhuollon ammattilainen katsoo sen

vahvat peruspalvelut ovat edellytys paitsi stmn myös koko hallituksen ydintehtäville

ei kuka tahansa tuolta kadulta tule sanomaan että minkä verran sitä hoitoa saa vaan terveydenhuollon ammattilaiset joihin minä nyt uskon täälläkin monet meistä luottavat varsin paljon

tämä on kansalaisten kannalta hyvin hämmentävä tilanne että täällä nyt hallitus keskenään kiistelee siitä mikä tämän lain sisältö oikein on mikä on tulkinta ei tule selvyyttä vaikka täälläkin koetetaan tähän asiaan nyt hämmennystä saada

ilmastolasku ei saa kaatua suhteellisesti suurempana pienituloisten ihmisten syliin ja tämä olisi mielestämme pitänyt todeta tiedonannossa selkeästi

ne lisäävät väestön hyvinvointia suojelevat terveyttä ja vahvistavat osallisuutta

minusta ed

rantakangas teidän puheenvuoronne oli syytitte äsken ministeri braxia uskomattomista puheista aika uskomaton siinä suhteessa että teidän puolueenne on mukana ollut antamassa tämän yksimielisen esityksen tänne eduskuntaan

jotta oma sukupolveni voisi antaa sen eteenpäin edes siinä kunnossa jossa sen itse saimme on päästöjä kyettävä vähentämään nopeasti ja siksi kööpenhaminasta tarvitaan kattava ja kunnianhimoinen sopimus

kyllä tässä on arvoisa puhemies politikoinnin maku

esitys ei ole ulkomaalaislain vastainen eikä estä myöskään laittomasti maassa olevien poistamista maasta

minusta puhemies on tässä esityksen perusteluissa myöskin hyvin tarkasti pyritty kuvaamaan se että pelkästään tällaisen hoidon perässä tulevat eivät ole tämän lain tarkoittamia paperittomia

eli kyllä sitä problematiikkaa joka tässä keskustelussa on noussut esille että kuka tahansa nyt tulee pelkän terveyspalvelun perässä tänne niin tuolla perusteluissa on varsin täsmällisesti yritetty kuvata mutta toki eduskunta saa nyt sitten tehdä parempaa lainsäädäntöä tältäkin osin

näin suuresta summasta saadaan aikaan merkittävä säästö valtion menoihin ilman että leikkaukset heikentävät perheiden taloutta kohtuuttomasti

oikeus toimeentulotukeen ei liity nyt tähän esitykseen ja täällä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja nähdäkseni erittäin hyvin kertoikin mikä tämän lain ja esityksen suhde perustuslakiin on

ja vielä tähän että on saatu terveydenhuollon ammattilaisilta nyt paljon postia siitä että kuinka nämä nyt hoituvat käytännössä

meillä tänä päivänäkin päivystyksissä hoidetaan väliaikaisten henkilötunnusten kanssa hyvin monet sellaiset henkilöt joilla ei löydy sattuneesta syystä korttia ei ole mukana

lapsiperheistä kaikkein heikoimmassa asemassa ovat yksinhuoltajaperheet joiden pienituloisuus on tilastokeskuksen mukaan yli kolme kertaa yleisempää kuin kahden huoltajan lapsiperheiden

eli tämä nyt ei ole ainakaan syy mihin tämä esitys pitäisi kaataa

me voimme hyvin luoda väliaikaiset henkilötunnukset jolloin näiden ihmisten tiedot ovat olemassa ja hoitohenkilökunta pystyy sitten pysymään kartalla siitä mitä on historiassa tapahtunut

lisäksi on huomattava että lapsilisään tehtävä säästö ei vaikuta lainkaan toimeentulotukea saavien perheiden taloustilanteeseen sillä toimeentulotukilaskelmassa lapsilisä otetaan huomioon toimeentulotuen määrään vaikuttavana tulona

arvoisa puhemies

perheille palvelut ovat tärkeä tukiverkko jota tulee pikemminkin vahvistaa kuin heikentää

tässä ministerin puheenvuorossa kävi hyvin ilmi se että rakentamisessa on todellakin ollut tarvetta tälle elvytykselle

varhainen kotiin annettava tuki on kannattava investointi niin lasten ja perheiden hyvinvoinnin kuin koko yhteiskunnankin kannalta

tietenkin tässä vaiheessa pitää varmistaa ministeriltä eduskunnan edessä se kun nämä mallit nyt on otettu käyttöön ja niitä toivottavasti myös jatketaan että niihin myös sitten on riittävästi osoittaa rahaa

toivon että ministeri voi tässä eduskunnan edessä tämän varmistaa että raha ei sitten kesken kaiken lopukaan kesken vaan sitä riittää näihin korjaustöihin

perusopetuksen lisäksi myös kaikkien lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat saadaan kuraattori ja psykologipalveluiden piiriin

tavoitteena on tarjota oppilaille ja opiskelijoille matalan kynnyksen tukea hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi sekä lisätä yhteisöllistä ja ennalta ehkäisevää opiskeluhuoltotyötä

asunnottomuus

elämme semmoisia aikoja että ihmisillä saattaa tulla myös puutetta siitä missä yönsä viettää ja toivoisin että valtiovalta ottaisi tämänkin siipiensä suojaan vielä entistäkin tehokkaammin

arvoisa puhemies

tämä ei ole pelkkä lupaus vaan sen mukaisesti on myös konkreettisesti toimittu koko hallituskausi vaikka talous on asettanut tavoitteen saavuttamiselle merkittäviä haasteita

totesin omassa puheenvuorossani heti aluksi ette ollut vielä silloin paikalla että te olette lukujen mies ja pyritte puhumaan meitä pyörryksiin näillä terawattitunneillanne

kiitoksia arvoisa puhemies

haluan todella välittää nämä kiitokset myös meidän valmistelijoillemme jotka ovat tehneet isoa työtä kuunnellen koko sosiaalihuollon kenttää tätä valmistelua tehdessään

miten niin päästöt laskevat esittämällänne tavalla kun ei ole mitään laskelmia meille päästöjen vähenemisestä osoitettu ja lauhdevoima ajetaan alas vaikka uusia investointeja on vastikään tehty

puhemies

arvoisa puhemies

haluan jo tässä vaiheessa kiittää tästä hyvästä keskustelusta joka on virinnyt aiheen tiimoilta mutta vielä toivoisin että ministerimme voisivat hieman kommentoida tätä koordinaation tarvetta joka siis viime kaudella aivan ilmeiseksi eduskunnassa havaittiin ja on noussut tässäkin keskustelussa esiin eli kun hallitusohjelma lupaa sen koordinaatioryhmän niin onko se jo käynnistynyt ja minkälaisilla toimilla sitten pyritte tätä koordinaatiota pitämään kunnossa

miten niin bioenergialla ei voitaisi tehdä lämmön ohella myös enemmän sähköä

heidän palvelutarpeensa arviointi on mielestäni aivan keskeistä jotta heidän jaksamisensa ja heidän tukensa saadaan sille tasolle että he myös pystyvät sitä tärkeää työtä siinä omassa arjessaan tekemään

miten niin energiatehokkuudessa ei olisi esitettyä enemmän potentiaalia

siis jos te peräänkuulutatte hallitukselta niitä rakenteellisia toimia niin eikö olisi kohtuullista että te esittäisitte omassa vaihtoehtobudjetissanne myös jonkin muunkin asian kuin tämän kotikuntamaakunta hässäkän vai miksi sitä pitäisi nimittää

olen iloinen siitä että muutamat kaupungit ovat jo lähteneet liikkeelle esimerkiksi tässä omaishoitajien terveystarkastusasiassa ja aiomme kyllä vielä ministeriöstä päin olla kuntiin tässä asiassa yhteydessä jotta tämä saataisiin useampaankin kaupunkiin ja kuntaan toimintatavaksi koska tässäkin on kysymys ennaltaehkäisyn merkityksestä

hallitus on säilyttänyt perus ja ansioturvan kytköksen työttömyysturvassa

minne olette unohtanut sen

toisaalta kyllä toivoisin että voisitte vielä ehkä ottaa kantaa siihen millaisena näette parlamentaarisen yhteistyön joka nyt tässä on kyseessä itämeri parlamentaarikkojen osalta

siis kai suomen kilpailukykyyn vaikuttavat pikkusen muutkin seikat ja tähän taloudelliseen tilanteeseen josta niin sydäntä liikuttavan vakavasti puhuitte

onko sillä sijaa ja paikkaa vielä tulevina vuosina ja millaista roolia toivoisitte tämäntyyppisiltä yhteistyömuodoilta jatkossa

toimeentulotuen uudistamista selvittävä työryhmä pohtii parhaillaan hallitusohjelmaan kirjattuja toimeentulotuen kehittämistavoitteita muun muassa toimeentulotukiasiakkaiden sosiaalityön vahvistamista

olen kyllä edustaja kiviniemi teidän kanssanne täysin eri mieltä siitä mikä on esimerkiksi hallituksen nuorten yhteiskuntatakuun merkitys

siis ihmettelen kovasti että vähättelette tätä suurta uudistusta ja ponnistusta jota yritetään suomalaisten nuorten syrjäytymiskehityksen estämiseksi tehdä

täällä vähän epäiltiin sitä kannattaako meidän nyt niin kauheasti olla mukana kaikenlaisissa yhteisissä puuhasteluissa muun muassa naapurimme kanssa ja itse kyllä olen vahvasti sillä kannalla että suomalaisilla on paljon sellaista osaamista jota kannattaa näissä erilaisissa projekteissa olla antamassa

nimenomaan tässä on tavoitteena se että tämä työntekijä olisi henkilö jonka kanssa palveluja tarvitseva asiakas eniten on tekemisissä jotta ei aina uudestaan tarvitse selittää niitä samoja asioita vaan yksi ihminen siinä palveluketjussa tietää sen tilanteen ja myöskin sen historian asioiden osalta

hallitus on rakennepoliittisessa ohjelmassaan sopinut että lasten tasa arvoisten oppimisvalmiuksien parantamiseksi peruskouluun siirryttäessä esiopetus muutetaan velvoittavaksi

arvoisa puhemies

se jäi tekemättä niin kuin moni muukin homma ja tämä hallitus sen hoitaa

se on meille myös mahdollisuus viedä uusia innovaatioita näille alueille ja saada siitä myöskin kilpailukykyisiä tuotteita kauppaa ja työllisyyttä

sitten täällä on edelleen jatkettu tätä talouspohdintaa ja kuntien tehtävien määrästä kannettu huolta

hallituksen merkittävin toimenpide yhdenvertaisten palveluiden turvaamiseksi on pitkään jatkunut työ sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen aikaansaamiseksi

vähän olen pahoillani että ministeri kyllönen joutui lähtemään koska olisin halunnut vielä kysyä myös merenkulkuasiasta liittyen siihen minkälaisia päätöksiä imossa tehdään ne ovat erittäin keskeisiä myöskin itämeren kannalta ja suomen vaikutusmahdollisuuksista siellä

voin vakuuttaa että tässä energiatehokkuudessa ei ole kyse hometalojen rakentamisesta vaan me voimme tänä päivänä uuden tekniikan keinoin kyllä tehdä tätä työtä paljon osaavammin ja paremmin kuin on menneinä vuosikymmeninä tehty

stmllä on siinä erittäin merkittävä sarka tehtävänä ja me olemme sitä viemässä eteenpäin aivan aikataulussa ja isona kokonaisuutena tietenkin

ratkaisu varmistaa kansalaisten sosiaali ja terveyspalvelut tuleviksi vuosikymmeniksi viiden sote alueen järjestämisvastuulla ja vahvalla kansallisella ohjauksella

ei nyt pistetä energiatehokkuutta hyllylle odottelemaan sen vuoksi että joskus menneinä vuosikymmeninä on tehty virheitä

mutta olen kyllä myös sitä mieltä että ei yhteiskunnallista kehittämistä voi kesken yhtäkkiä jättää ja todeta että nyt ei saa mitään minnekään ikinä enää lisätä

tavoite ikään kuin koko ajan karkaa kauemmaksi koska ilmastonmuutoksesta johtuva sateisuus lisää ravinnepäästöjä käytännössä myöskin itämereen vaikka teemme monia toimia ja tämä on hyvä tunnustaa niin kuin ministeri niinistö täällä totesi että tämä haaste on todella todella iso mutta silti me emme voi sen edessä jäädä myöskään tumput suorina seisomaan

jos me näemme että lasku kasvaa koko ajan näissä korjaavissa toimenpiteissä koko ajan tulee lisää porukkaa korjaavien toimenpiteiden piiriin ja että on inhimillisesti ja taloudellisesti järkevää satsata ennaltaehkäisyyn niin kuin nyt olemme nähneet niin kyllä se silloin pitää uskaltaa tehdä vaikka siitä vähän kustannuksia syntyykin koska se on viime kädessä sitten kuitenkin myös niiden tulevien kustannusten hillintää

kiitän puhemies tästä hyvästä keskustelusta ja se varmasti vielä jatkuu

kun täällä niin moni oli huolissaan siitä että kustannukset ovat valtavia kunnille niin kysykääpä imatralaisilta hyvin lyhyessä ajassa pystyttiin tekemään ennalta ehkäisevällä työllä yhdeksän vai kymmenen perhetyöntekijän lisäyksellä se että lastensuojelun kustannuksia siis huostaanottoja ja sijoituksia pystyttiin vähentämään lyhyellä aikavälillä

arvoisa puhemies

itsekin palvelualojen ammattiliiton jäsenenä haluan todeta että kyllä nyt edustaja zyskowicz on ymmärtänyt jollakin tavalla pahasti väärin tämän logiikan joka tässä on

tuntui siltä että pääkritiikki tässä oppositiolla tuntui kohdistuvan nimenomaan tähän kotihoidon tuen jakamiseen naisten ja miesten äitien ja isien kesken nykyistä tasa arvoisemmin

siis on kyse muutamista arkipyhistä jotka halutaan pyhittää sellaisiksi päiviksi jolloin ei tarvitse myöskään kaupan henkilöstön välttämättä olla töissä

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri urpilainen on tehnyt hyvin vakuuttavaa ja osaavaa työtä suomen puolesta eurokriisin hoidossa ja tekisi mieli hiukan leikillisesti sanoa miehillemme oppositiossa että tehkääpä perässä tämä suomen etujen valvominen näissä pöydissä minkä ministeri urpilainen on tehnyt tiukentuneilla hallitusohjelmalinjauksilla

minun kokemukseni mukaan juuri tällä tavalla pitääkin joustaa kun valiokunnassa kuullaan merkittävästi asiantuntijoita ja huomataan että tarvitaan muutoksia ja näin nyt on toimittu

näitä ei ole enää kovin montaa ja tässä selonteossa aivan oikein lähdetään siitä että nyt pitää tarkkailla vähän pitempi jakso sitä minkälainen on näiden tehtyjen ratkaisujen vaikutus tähän tilanteeseen

siis ettekö te halua että isät osallistuisivat nykyistä tasa arvoisemmin lastenhoivavastuun jakautumiseen

tiuralle haluaisin todeta että puolustan kyllä tätä lakiesitystä ja tätä meidän mietintöämmekin

mitä sitten tulee tähän turismin kasvuun varmaan kaikki olemme tässä salissa yhtä mieltä siitä että me tarvitsemme kaikki työpaikat kaiken sen toimeliaisuuden joka tästä on saatavissa irti ja sitä vartenhan meillä on tämä poikkeuslupakäytäntö joka täytyy yhtenäistää

tämä keskustelu on vähän arvoisa puhemies kummallista tässä asiassa kun aina kun me yritämme saada sitä vaihtoehtoa esille sitä ei tule eikä kuulu

arvoisa herra puhemies

aivan alkuun haluan ikäväkseni todeta että vaikka ministeri katainen vielä juuri äsken oli täällä niin nyt juuri häntä ei näy

täällä on aikamoinen paketti tavaraa mutta myös löytyy vähän selkokielisempi versio jota voi sitten jokainen edustaja omilla kotikonnuillaan markkinoida

muun muassa edustaja pekkarinen itse on ollut tässä salissa vaatimassa myös valiokunnan osalta imfn vahvempaa mukaantuloa

ja ajattelenkin että toivottavasti hän on vain pienellä piipahduksella ja palaa kuuntelemaan tätä keskustelua ja toivoaksemme myös kommentoimaan sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetin keskeisiä linjauksia

tässä mielessä taas sote uudistus ja se miten sosiaalihuollon ääni tuossa isossa kokonaisuudessa saadaan kuulumaan riittävällä tavalla on äärimmäisen tärkeää

tämän listauksen jälkeen ei voi kuin todeta sen tosiasian että hallitus on ottanut vakavasti vastuunsa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten tilanteesta

ehkä tämä mietintö ei ole se mitä tuolla kansalaisille kannattaa ensisijaisesti mennä jakamaan koska tämä asia on ennen kaikkea nyt laitevalmistajille ja suunnittelijoille tehty ohje nämä päästörajoitukset

ei ole kyse siitä että palvelualojen ammattiliitto olisi sitä mieltä että poikkeuslupakäytäntö pitää kokonaan perua vaan sitä pitää selkeyttää ja yhtenäistää koska onhan tämä nyt kaupan kannalta myöskin eriarvoistavaa eri liikkeiden osalta

onko se riittävä määrä

mutta siis tarvitsemme myös ammattilaisten työn jatkuvaa kehittämistä jotta tämä uudistus ja tämä lainsäädännön henki saadaan myöskin sinne käytännön sosiaalityön tasolle

mikä kelpaa

mikä riittää

perusturvan korotukset ja uudistukset oppilas ja opiskelijahuoltolain sosiaalihuoltolain ja lastensuojelun kehittäminen sekä asumistuen ja toimeentulotuen uudistaminen yhdessä vastuullisen talous ja työllisyyspolitiikan kanssa muodostavat toimivan ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen kokonaisuuden

se on minun kysymykseni oppositiolle joka ei ole kyennyt esittämään todellista vaihtoehtoa tämän eurokriisin hoidolle valitettavasti

ei niistä yksittäisen kansalaisen tarvitse olla niin tietoinen että hän joutuisi niitä mittailemaan omalla tontillaan

olisi mukava käydä keskustelua aivan kuten puheenjohtajamme heinäluoma täällä totesi siitä millä tavalla hallitus suhtautuu näihin esityksiin jotka me olemme nimenneet tässä vaihtoehtobudjetissamme paremmaksi vaihtoehdoksi siis suhteessa hallituksen linjauksiin mitä se kiistatta on